oli erittäin mukava kuulla se tunnustuksen osoitus mitä edustaja pekkarinen jutta urpilaisen viikonlopun puheita kohtaan osoitti

kun puhutaan energian saatavuudesta ja huoltovarmuudesta se on aina tärkeä asia ja se antaa mahdollisuuden myös yleisesti ja yhteiskunnallisesti miettiä energiapolitiikkaa ja kaikkea siihen liittyvää

sen sijaan monta muuta säätelyä jotka koskevat vaikka työntekijöiden oikeuksia tai veroparatiisien kuriin saattamista tarvitaan mutta ei ehkä nyt tällaista kysyjän mainitsemaa mielestäni myös turhaa byrokraattista säätelyä

toisena asiakokonaisuutena lakiin ehdotetaan säännöksiä televisio ohjelmien verkkotallennuspalveluita eli verkko pvrää koskevasta sopimuslisenssistä

ne olivat todellakin hyviä puheita ajan tasalla ja ne osoittivat myös sen että kyllä hallitus tässä politiikassaan on ollut ja tulee olemaan ajan tasalla

myös tässä seuraavassa asiassa puhumme muun muassa polttoaineiden valmisteverosta ja puhemies sen takia haluaisinkin palauttaa tässä yhteydessä mieleen keskustelua jota viime viikolla kävimme valtiontalouden kehyksistä ja esityksistä muun muassa sen suhteen että maan hallitus on nyt nostamassa bensaveroa

nimenomaan tämä omavastuun korko ja sen puolittaminenhan on ollut sosialidemokraattien esitys tässä jo pitemmän aikaa ja katsomme että tällä tavalla voisimme puuttua siihen kaikkein olennaisimpaan eli asumisen hintaan ja siihen että se vuokralainen saisi sen hintaisia asuntoja missä olisi sitten myös rahaa asua ja niitä asuntoja tulisi riittävästi

kysymys on televisio ohjelmien tallentamisesta esimerkiksi teleoperaattorin tallennuspalveluun josta ohjelmat ovat asiakkaan katsottavissa haluttuun aikaan halutussa paikassa videonauhurin tapaan

jo pelkkä hallitusohjelma on ajan tasalla juuri siksi että se lähtee siitä että joka kevät suhdannetilanne katsotaan ja sen jälkeen tehdään tarvittavia toimia jos aihe niihin on ja mikä parasta työ ja oikeudenmukaisuus nämä periaatteet koko ajan vahvasti läsnä

haluan heti aluksi todeta että minusta on todella tärkeää että jatkossa tarkastusvaliokunta kun on tilannut tämän raportin eduskunnan budjettivallasta tulemme kaikki tähän syvästi perehtymään koska on viime aikoina niin kuin tästäkin raportista käy ilmi ollut kehityssuuntia mitkä ovat rajoittaneet eduskunnan budjettivaltaa

arvoisa herra puhemies

eivät säästölait koskaan tietenkään mukavia ole mutta kyllä minä vähän yhdyn tässä myös siihen edustaja zyskowiczin peräänkuuluttamaan oppositionkin vastuuseen siitä linjasta että pystytään sitten vertaamaan miten taloutta hoidettaisiin tai miten niitä ratkaisuja tehtäisiin

tähän asti nämä verkkotallennuspalvelut ovat toimineet niin että tekijänoikeuksista ei ole sovittu oikeudenhaltijoiden kanssa ja nyt arvio on että ehdotettavalla ratkaisulla ohjelmasisällöt pysyvät myös kuluttajien saatavilla oikeudellisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla tulevaisuudessa

haluaisin nyt tässä vielä hämmästellä sitä että kuinka ihmeessä tämä oli mahdollista sillä mehän kaikki muistamme että tietenkin vaaleihin kuuluu se että lupauksista pidetään kiinni ja oli hämmästyttävää että esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini vielä ennen vaaleja kovasti kritisoi bensaveron korotuksia

kyllähän täällä edustaja gustafsson nyt puhui täyttä painavaa asiaa

toivon että ministeri voisi ehkä osallistua tähän keskusteluun kertomalla onko tämän tyyppisiä toimia odotettavissa vielä hallitukselta

mutta puhemies kyllä minä ihan tätä samaa olisin kysynyt sitten osittain myös oppositiolta koska tietenkin on hyvä että vastuullinen oppositio tarjoaa vaihtoehtoja

tämä on todella huolestuttavaa ei nämä hallituksen massiiviset leikkaukset koko koulutuspuolelle ja tässä tapauksessa yliopistoihin ovat todella huolestuttavia

tämä on oikea huomio

tässä vaiheessa ei olisi varaa niin sanottuihin teknisiin talousarvioihin vaan tähän työllisyystilanteeseen ja määrärahan puutteeseen on puututtava välittömästi

huomasin myös kun te olitte ottanut kantaa näihin korjausasioihin tämän remonttituen osalta että sille ei minkäänlaista määräaikaa ja jatkoaikaa ole luvassa

arvoisa herra puhemies

nimittäin keskusta paitsi että nämä esitykset mitä te tässä nyt esitätte eivät näy teidän vaihtoehtolinjauksessanne toisaalta myös tämä aivan olennainen kysymys siitä millaista talouspolitiikkaa tehdään paljonko otetaan velkaa näyttää siltä että te olisitte ottamassa saman verran velkaa kuin hallitus mutta kuka sitä enää tietää

hyvin kuvasitte edustaja gustafsson äsken tuota tilannetta parhaillaan

toinen ongelma mikä tässä matkan varrella on ilmennyt hallituksen talouslinjoissa yleisesti on ollut tämä verotuslinjan epäsuhta

jos me haluamme tukea sitä että on inhimillisesti oikein että ihminen voi asua kotona niin kauan kuin hän haluaa on tietenkin tärkeää että me pystymme tekemään siitä kodista esteettömän ja tämän vuoksi me olemme viime aikoina lisänneet valtion tukea esimerkiksi hissien rakentamiseen ja korjauksiin kodeissa että niistä voitaisiin tehdä esteettömiä

kuten tuossa valiokunnan puheenjohtaja totesi tietenkin on huomioitava tämä yksi keskeinen seikka mikä tästä raportista käy ilmi eli se että nämä vakaus ja kasvusopimuksen kriteerit täyttyvät ja liiallisen alijäämän menettelyyn ei ole syytä lähteä

tässä myös näkyy se tietynlainen ylimielinen asenne mikä tällä hallituksella on ollut ammattilaisia ja tieteentekoa kohtaa kaiken kaikkiaan

tietenkin tämä yhdeksisen kuukautta mikä tämän vuoden loppuun on on aika lyhyt aika ja varmasti sen jälkeenkin tulee olemaan tarpeita vielä tämän suuntaisia toimia tehdä

hän sanoi

me emme tiedä paljonko keskusta haluaa ottaa velkaa me emme tiedä puhemies edes sitä haluaako keskusta leikata kulutusta niin kuin edustaja pekkarinen aikaisemmissa puheenvuoroissaan ja se ei toden totta tähän tilanteeseen sovi että ihmisten ostovoimaa alettaisiin leikata

arvoisa hallitus bensavero on tasavero ei sitä pumpulla kysytä paljonko on tili tai eläke

tallennuspalvelujen tarjoaja sopii televisioyhtiön kanssa signaalin käyttämisestä ja tallentamisesta ohjelmien oikeudenhaltijoiden kanssa tehtäviä sopimuksia tuetaan puolestaan lakiin ehdotettavalla sopimuslisenssisäännöksellä jonka avulla nämä sopimukset saadaan kattaviksi

ja nyt haluaisin tässä salissa palauttaa mieliin tämän viime viikon keskustelun siitä näkökulmasta miten ihmeessä näin pääsi käymään ja miten tämä on mahdollista ja varsinkin kun ajattelee esimerkiksi suomea kokonaisuutena sen harvaan asuttuja seutuja ja ihmisiä jotka autoa tarvitsevat ja työssä käyvät

arvoisa herra puhemies

heikompiosaisia kuritetaan tässä kovasti

oletteko pohtinut muun muassa sitä miten esimerkiksi ensi vuoden puolella normaalit vuokratalot asunto osakeyhtiöt kerrostalot ylipäätään ovat tasavertaisessa asemassa pientalojen kanssa näiden remonttien ja korjausten suhteen

edustaja mainitsi nimeni tässä asuntopolitiikan yhteydessä ja totta sosialidemokraatit ovat nyt saaneet aikaan tähän hallitukseen ja tähän budjettiin merkittävän parannuksen asuntopolitiikkaan

viime viikolla kyselytunnilla varapääministeri soini lupasi että pääomaveron nostoon voidaan palata syksyn budjettiriihessä että verotukseen saataisiin kansan kaipaamaa oikeudenmukaisuutta ja nyt kysyn valtiovarainministeri stubbilta

ennen vaaleja se salattiin ja nyt on käynyt ilmi että vaalien jälkeen te olette kertomassa että te leikkaatte ihmisten kulutusta nostamalla arvonlisäveroa enemmän kuin hallitus nostaa

nyt viimeistään pitäisi näiden luulojen karista sillä esimerkiksi valtiovarainvaliokunnassa kysyin löytyykö yhtäkään ekonomistia tai taloudellista tutkimuslaitosta joka pitäisi näitä leikkauksia puollettavina viisaina tai edes jollain tavalla siedettävinä ja sellaisia ei tänä päivänä löydy

tietenkin sitten elämäntilanteen mukaan täytyy olla juuri se tarpeita vastaava koti ihmiselle tämä on erittäin tärkeä periaate ja niinpä esimerkiksi näitä erityisryhmien valtuuksia joilla rakennetaan esimerkiksi näitä yhteisöllisiä asumismuotoja on nostettu ja tätä tullaan myöskin tulevaisuudessa tukemaan jo tehtyjen päätösten mukaisesti entistä enemmän

nimittäin nyt korkotuen ehtoja korjataan merkittävällä tavalla niitä parannetaan ja sen seurauksena syntyy uusia vuokra asuntoja ihmisille halvempia koteja

näiden ehdotettujen verkko pvr säännösten toimivuutta tullaan tarkasti seuraamaan jatkossa ja myös säännösten kehittämisen tarvetta arvioidaan kun niiden toimivuudesta on ensin saatu kokemusta

ennen vaaleja puhe tästä oli täysin erilaista kuin missä nuotissa se sitten vaalien jälkeen kävi

kun puhumme lasten oikeuksista puhumme todella tärkeästä asiasta ja tämä ykn lapsen oikeuksien sopimus on kuten täällä todettiin hyvin merkittävä asiakirja

ja haluan tässä yhteydessä jälleen kerran alleviivata sitä että tämän hallituksen linja on nyt siinä suhteessa hyvin vaarallinen että mehän olemme ottamassa tänä vuonna enemmän velkaa kuin viime vuonna toisin kuin sdpn vaihtoehtobudjetissa tapahtuisi

samaan aikaan juuri äsken te vastustitte miljoonaperinnöistä perittävää lisäveroa

nythän ongelmana viime kaudella oli että kyllä näitä välimalleja tehtiin asuntoja rakennettiin mutta kovin tuli kalliita ja nyt nimenomaan tähän hintakysymykseen on kiinnitetty huomiota

kaiken kaikkiaan me olemme viime aikoina puhuneet paljon myös yleisestä perheiden huolesta siitä miten tulevaisuudessa perheen toimeentulon käy

äänestin vahingossa vihreää tarkoitus oli äänestää ei

toivoisin tämmöisissä vakavissa asioissa kun nytkin puhutaan terveysasioista ja muista että myös oppositiolla olisi selkeä linja

sitten puhutaan luvattoman verkkojakelun vastaisista toimista niin sanotusta estomääräyksestä joka nyt tulee uutena tähän lakiin

se on kolmas asiakokonaisuus ja se nimenomaan tehdään luvattoman verkkojakelun vastaisena toimena ihan hallitusohjelman mukaisesti

olen saanut kiertäessäni suomea eri puolilla tutustua näihin ja minusta nimenomaan on kunnia asia että ikäihmisillä olisi tarpeita vastaava koti

lapsiperheillä on iso huoli

muistamme että silloin kun esimerkiksi hallitusohjelma tehtiin lapsiasiavaltuutettu kiinnitti vakavan huomionsa hallitusohjelmaan ja lasten oikeuksien toteutumiseen siinä

valiokunta tässä hienossa yksimielisessä mietinnössään toteaa esimerkiksi että emu kriteerien täyttymisessä ratkaisevaa on onnistuminen kasvua ja työllisyyttä koskevissa tavoitteissa

internetissähän erityisen ongelmallisiksi on nähty sellaiset tilanteet joissa ilman oikeudenhaltijoiden lupaa toimivan musiikki tai elokuvapalvelun takana on tuntematon ylläpitäjä joka sijaitsee ulkomailla ja haluaa pysyä tavoittamattomissa

se on osa sitä että jokaisesta pääluokasta jotakin säästetään tässä tapauksessa korjausrahoista

mutta täytyy huomioida että hallitusohjelmasta löytyy myös kirjaus siitä että tällä hetkellä varsin kirjava korjausavustusjärjestelmä katsotaan nyt yhdessä ja sitä kautta kenties tehdään järjestelmää tehokkaammaksi ja paremmaksi

hän muun muassa puhui siitä että hallitusohjelmassa on vakavia ongelmia on olemassa piirteitä jotka lisäisivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden köyhyyttä ja eriarvoistumiskehitys vahvistuisi

surullista

paljon sanoja mutta hyvin vähän tekoja

arvoisa ministeri virkkunen te itse totesitte että henkilöstön aseman osalta hallituksen tahto on alusta asti ollut selvä

tällaista palvelun ylläpitäjää ei voida haastaa vastaamaan tekijänoikeuden loukkausta koskevaan oikeudenkäyntiin

tässä mietinnössä puhutaan myös siitä että on ollut positiivista että meille on tullut tämä valtiontalouden arviointineuvosto joka juuri antoi raporttinsa tovi sitten

me olemme täällä salissa hyvin usein viime viikkoina törmänneet keskusteluun siitä ovatko nämä arvovalinnat mitä nyt ollaan tekemässä oikeudenmukaisia

erityisesti juuri näitä tapauksia varten nyt ehdotetaan että tuomioistuin voisi määrätä teleoperaattorin blokeeraamaan tuntemattoman ylläpitäjän verkkosivuston

arvoisa rouva puhemies

tämä on ministeri katainen se uudistus mistä te sanoitte että tämä on kokoomusministerien tekemä fantastinen yliopistouudistus ja tässä me näemme tulokset

mielenkiintoistahan tässä raportissa nyt oli juuri se että kun katsoimme mitä tämä arviointineuvosto nyt sanoi niin täältä löytyi ensimmäisenä otsikko kilpailukykypaketin työllisyysarvio pielessä

minä olen kyllä siitä asiasta huolissani että hallituksella on tässä ja nyt ihan oma kokeilu jos näin voi sanoa eli se että leikataan ihmisten sosiaaliturvaa

estomääräys täydentää jo nykyisin laissa olevaa keskeyttämismääräystä jonka antaminen edellyttää sitä että tämä loukkaaja on tunnettu

meillä on juuri ollut iso huoli mielenosoitukset eläkkeensaajien osalta leikataan kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien tukia leikataan työttömyysturvaa leikataan ihmisten ostovoimaa sitä kautta palkkoja halutaan leikata väen vängällä

tuottavuusohjelma koskee edelleen yliopistoja toisin kuin hallitus lupasi ja työnantajamaksuja ei ole korvattu yliopistoille toisin kuin hallitus lupasi

minä haluaisin nyt tässä herättää myös sitä keskustelua tästä näkökulmasta onko hallitus arvioinut tätä lasten oikeuksien toteutumista tästä näkökulmasta

nykyisiä ja uusia säännöksiä täydennetään lisäksi laajalla kohtuullisuusarvioinnilla jossa myös palvelun käyttäjän eli kuluttajan oikeudet otetaan huomioon

kunnissa on usein resurssipula ja silloin myös valtion toimijoiden on omalta osaltaan varmistettava että tätä meidän arvokasta järjestelmäämme ei kerta kaikkiaan ajeta alas

ja samaan aikaan kun täällä puhutaan kuinka ratkaisevaa myös näiden emu kriteerien ja muiden noudattamisen kannalta on nimenomaan onnistuminen työllisyystavoitteissa niin minä haluaisin nyt korostaa sitä että hallitus ottaisi tästä vakavasta viestistä mikä arviointineuvostoltakin tuli kopin ja nyt tarkastaisi omaa hallitusohjelmaansa hyvin paljon työllistävämpään suuntaan

kysyn teiltä ministeri katainen

onko tehty esimerkiksi arvioita lapsivaikutuksista lapsiasiavaikutuksista hallitusohjelmassa mitä tässä muun muassa lapsiasiavaltuutettu omassa vahvassa puheenvuorossaan jonka hän esitti kesän alussa vaati

miksi on niin että heti kun kokoomus tuli hallitukseen yliopistoilla alkavat yt neuvottelut

tämä on nyt hallituksen ihan oma kokeilu että vähemmällä enemmän

siksi en ole yhtään yllättynyt siitä että suomalainen kulttuuriväki kirjastoväki kaikki ovat käyneet tätä huolestunutta keskustelua hallituksen esityksistä

puhemies

tarkennetuilla säännöksillä kulujen ja vahingon korvaamisesta pyritään määräyksestä aiheutuvien kulujen tasapuolisempaan jakautumiseen teleoperaattorin ja määräyksenhakijan välillä

ministeri katainen te istutte rahanyörien päällä miksette te turvaa tätä sivistystehtävää ja huolehdi lupaustenne mukaisesti yliopistorahoitusta kuntoon

muistan että sitrassakin aikanaan oli ja edelleenkin on näitä talouspolitiikan johtamiskursseja ja tietenkin siinä yhteydessä pitäisi kiinnittää huomiota juuri näihin kestävän talouspolitiikan oppeihin että samassa yhteydessä pitää myös tämä sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ottaa mukaan

noin yleisesti kun muutenkin puhumme kirjastojen tulevaisuudesta niin mehän olemme sosialidemokraatteina esittäneet myös sitä että nämä ajat ovat hyviä aikoja rakentaa ja korjata

sillä tavalla käy nyt vain harmittavan monessa yhteydessä esiin se että meillä on todellakin kaksi ohjelmaa mistä viime aikoina on paljon puhuttu

työllisyyden ja viennin tukeminen on äärimmäisen tärkeää ja sdphän on esittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan joukon konkreettisia toimia joilla nimenomaan vientiä tuemme

me olemme käyneet täällä syksyllä lukuisia talouspoliittisia keskusteluja missä me olemme oppositiosta käsin hämmästelleet sitä että hallituksen työllisyyspolitiikkaa ei tämän vuoden budjetissa juurikaan näy eli siitä puuttuvat tyystin toimet työllisyyden hyväksi tässä ja nyt

erityisesti tämä kampanjakatto minusta on hyvin tärkeä osa tätä koska me emme voi kiistää edustaja heinonen sitä että kyllä se rahakin joskus ihan liikaa pääsee ratkaisemaan

arvoisa herra puhemies

varhaiskasvatuksessa ollaan erittäin huolissaan

vain kaksi kättä liike on syntynyt

minä haluan kanssa kiittää eduskuntaryhmiä tästä yhteisestä sopimuksesta mutta haluan myös erityisesti kiittää meidän sinnikästä ministeriämme joka sai nyt vihdoinkin tämän aikaan

niinpä olemme omassa vaihtoehtobudjetissamme esittäneet esimerkiksi konkreettisia toimia jotta voisimme näinä aikoina turvata lasten lukuharrastusta ja ihmisten mahdollisuutta käyttää kirjastoja myös niin että me käyttäisimme rahaa siihen että kirjastoja kunnostetaan korjataan rakennetaan etenkin kun nyt hallituksen suunnitelmissa on lopettaa kokonaan nämä kirjastorakentamisen määrärahat

kyllä minun mielestäni pitää kiinnittää huomiota mikä on talouspoliittinen viisaus silloin kun tässä tilanteessa heikennetään ihmisten mahdollisuuksia kuluttaa ja sitä kautta pistetään kasvulle stoppia

täytyy myös muistaa että kaikilla ehdokkailla ei ole sellaisia mahdollisuuksia saada yritysrahoitusta tai muuta kuin jollain toisilla ja siksi minusta olisi inhimillistä ja viisasta meidän kaikkien kannalta ja toimivan läpinäkyvän avoimen demokratian kannalta että kampanjakatto olisi

esimerkiksi työministeri lindströmhän eilen täällä salissa sen myönsi että näin on että on siellä sitten kaikissa niissä mitä kansalle luvattiin ennen vaaleja tultu takapakkia ja takki käännetty ja se on hyvin ikävää koska siellä teidän ohjelmassanne oli monta hyvää asiaa muun muassa tämä verovähennys

olisiko nyt aika käydä myös senkaltaista arvokeskustelua haluammeko todellakin näissä säästötalkoissa pistää meidän pienimpämme maksamaan

tässä tultiin kuitenkin siihen tulokseen että verkkoliikenteen hidastamiseen liittyy liian paljon ihan jo teknisiä ongelmia ja muita epävarmuustekijöitä niin ettei sitä voida pitää kustannustehokkaana keinona luvatonta verkkojakelua vastaan

nimittäin on aivan pakko sanoa että oli kyllä aivan kammottavaa seurata tätä farssia mikä viime kaudella oli

mutta se mikä meidän huolemme on ollut arvoisa hallitus on se että kaikki työllisyystoimet tässä ja nyt hallitukselta mittavassa määrässä puuttuvat ja sen mukana puuttuu kaikki

ministeri ei loppujen lopuksi koko kauden aikana pystynyt tuomaan mallia millä yleisradion rahoitus turvataan ja siksi on äärimmäisen tärkeää että nyt se on löytynyt

on uskottu sokeasti siihen että joku pakkolakipaketti toisi ensi vuonna muka lisää työpaikkoja ja sitä kautta ollaan kyllä pakastettu koko kilpailukyky tälle vuodelle

katselin ministeri stubb tätä teidän esityksenne yleisperustelua ja täällä tuodaan esiin vakava huoli siitä että meidän työttömyystilanteemme on huono ja huononee koko ajan

myös tarasti esitti tätä

minä nyt hyvin paljon tässä edustaja niikkoon ja muihin perussuomalaisiin katson ja totean että toivon että jaksaisitte taistella näiden teidän tavoitteidenne puolesta

mielestäni tässä on aika paljon arvovaltaa silloin pelissä ja siksi olen esittänyt toiveen että voisimme yhdessä palata tähän neuvottelupöytään ja lähteä keskustelemaan siitä josko saisimme tätä lainsäädäntöä kaiken kaikkiaan kehitettyä

nämä olivat kolme pääperiaatetta

kuten täällä on todettu on kunnia asia ja on sivistyksen kannalta on kulttuurin kannalta on kaiken kannalta hyvin tärkeä asia että yleisradion rahoitus on laajasti turvattu ja julkisen palvelun tehtävä säilyy

tämän sanoman me olemme usein toistaneet ja nyt minä toivon että hallitus voisi ottaa koppia viimeistään tässä vaiheessa tarkistaa hallitusohjelmaa työllistävämpään suuntaan

mutta puhemies yksi asia minua nyt on kovasti askarruttanut ja toivoisin vaikka tässä salissa nyt saavani siihen vastauksen

kyllä minä oikeastaan luulen että se syy siihen miksi keskusta salasi tämän linjansa silloin muutama viikko sitten oli juuri se että kunnallisvaalit olivat tulossa koska tosiasiassa paljastui nyt sitten kunnallisvaalien jälkeen tuolla valtiovarainvaliokunnassa se että te kannatatte hallitusta enemmän arvonlisäveron korotusta joka tarkoittaa sitä että kulutus tulee kalliimmaksi normaali ihminen kärsii kun elämisen hinta nousee ja lastenvaatteiden hinta nousee kaikki tämä

nimittäin viime kaudellahan keskustan puheenjohtaja nykyinen pääministeri sipilä esitti moneen kertaan että on saatava miljardien kasvurahasto jolla kaikki työllisyysongelmat ratkaistaan

sitten täytyy tosiaan siinä yhteydessä pohtia myös kaikki muu kehittämistarve mutta kampanjakatto on minusta sellainen johon nyt kannattaisi meidän tarttua koska olemme nyt tässä muutaman viikon aikana käyneet tästä hyvää ja rakentavaa keskustelua